demarien puheessa syytettiin hallitusta siitä että lisäbudjetissa ei ollut ainuttakaan sosiaalista uudistusta sosiaalisiin etuihin tulevaa lisäystä

arvoisa puhemies

silloin sak todella painosti eduskuntaa niin että rahkeet soi

arvoisa puhemies

periaatteessa pykälillä on lähdesuoja turvattu

hallitus haluaa että kansalaiset asuvat maalla nurmijärveläisessä onnelassa jokaisella suomalaisella täytyy olla oma matintalo jonka takapihalla surraa tuulimylly ja etupihalla odottaa lautakasa anteeksi lantakasa ahkeraa tomaatinviljelijää

mutta kun käynnistetään etsintä rikoksen selvittämiseksi niin siinä paljastuu myös se jos on oltu yhteydessä toimittajiin

minä suurin piirtein allekirjoitan kaikki ne haittavaikutukset ja ne onnettomuudet perheissä ja kustannukset valtiolle mitä alkoholi aiheuttaa

ei ollut tarkoitus kyllä tulla tänne mutta kun asiat ovat näin ne ovat näin

toisin sanoen tässä laissa menee lähdesuoja toisinpäin elikkä se ei jääkään enää toimittajalle vaan se on se joka antaa sen tiedon

elikkä tämä menee kyllä nurinkuriseksi jos oikein huonosti käy

tupakkaakaan minä en enää polta kuten olen muutaman kerran täällä sanonut koska sekin on terveydelle vaarallinen päihde

kimmo kiljuselle siihen että enhän minä tietenkään sitä tarkoittanut että suomen pitää osallistua jokaiseen rauhanturvaamiseen tai jokaiseen ulkopoliittiseen järjestöön joka puolella maailmaa

perustuslakivaliokunta tähdensi omassa kannanotossaan lausunnossaan että kielivähemmistöjä kielellisiä oikeuksia täytyy kunnioittaa mutta se ei suinkaan ottanut huomioon taikka sanonut miten se vaikuttaisi esimerkiksi aluejakoon

sen sanoisin tämän lain valmistelun ja ylipäätänsä lakien säätämisen kannalta että jos jotakin yhteiskunnassa tapahtuu totta kai on reaktio ymmärrettävä mutta ei laeilla yksinkertaisesti pystytä onnettomuuksia estämään

ei tosin kielletään todellisesti täydellisesti te ette voi kieltää esimerkiksi ihmisiä menemästä internetin kautta ulkomaisille sivuille lehtien sivuille

kokkolahan on ainut joka on vastustanut sitä muutenhan koko keski pohjanmaa haluaa liittyä pohjois pohjanmaahan pohjoiseen suuntaan

koska nyt näyttää siltä että venäjä haluaa hoitaa asioita nimenomaan naton kautta niin me olemme kyllä jäämässä sillä tavalla paitsioon koska minkäänlaisia sopimuksia eun ja venäjän kanssa ei näytä syntyvän

te ette voi kieltää nuoria näkemästä urheilukilpailussa kaljatelttoja ellette te kiellä koko kaljateltan kaljan olemassaoloa ellette kiellä kaljan myyntiä siellä

tällä kynälläkin voi tappaa jos haluaa

tiusanen joka kysyy ja valittaa kysyy ministeriltä mitä ministeri aikoo tehdä kun kotkassa kunnat säästävät peruspalveluista

koko ajan sekä euroopan unionin maat että venäjä hoitavat asioita kahden kesken eivät yhteisöllisesti niin kuin me haluaisimme niin kuin suomen edun mukaista olisi että eu hoitaisi yhteisesti asiat venäjän kanssa

eihän tämä ole ministerin tehtävä valvoa

eihän ministerin tehtävänä ole mennä joka kuntaan ja sanoa päättäjille että teidän täytyy nyt panostaa peruspalveluihin

on aika ikävä huomata että meidän päittemme yli sovitaan joistakin sellaisista hyvin tärkeistä asioista niin kuin nord stream tai joku muu vastaava taloudellinen hanke jossa meillä ei ole mitään osaa eikä arpaa muuta kuin antaa vaan omia vesialueitamme näitten putkien käyttöön

jos päättäjinä on kunnissa pöljäkkeitä niin minkä ministeri sille mahtaa

jos rahat menevät hienoihin terveyskeskusten kulisseihin eikä sairaisiin niin minkä ministeri ja minkä valtio sille mahtaa

elikkä ei kielloilla eikä käskyillä tässä asiassa kyllä päästä eteenpäin vaan valistuksella valistuksella ja valistuksella ja kodit ovat tässä valistuksen antamisessa ensiarvoisen tärkeitä

toinen asia mitä haluaisin korostaa on se että suomi ei voi minun käsittääkseni jos tämä tällä tavalla jatkuu vaalia ja pitää huolta omista turvallisuuspoliittisista intresseistään ellei se on mukana

kotien esimerkki on ensiarvoisen tärkeä

sen ovat kunnat tuhonneet ja se juuri tuottaa lastensuojelumenoja kunnille aivan hirvittävän määrän

jos kotona ei juoda niin ei se lapsikaan niin herkästi tartu nuorena aikuisena teini ikäisenä viinaan jos kotona on selkeät rajat että ei juoda

ellei se ole mukana siinä pöydässä jossa näistä päätetään elikkä venäjän ja naton välisessä neuvottelupöydässä

kotihoitajat perheisiin takaisin jokaiseen kuntaan

tässä on kysymys siitä minkälainen kasvatus minkälainen ilmapiiri kodissa on ja tämä on kaikkein pahin asia ed

siellä ovat kaikki sellaiset eu maat jotka ovat naton jäseniä mutta eivät nämä ulkopuoliset jäsenet

mustajärvelle voisi sanoa että jos kuuntelitte puheen oikein en taatusti vaatinut mitään poikkeuksia tai asettanut laillista lakkoa kyseenalaiseksi

ensiksi haluaisin sanoa ed

meillä juodaan kotona aivan liikaa

mustajärvelle kun hän arvosteli hallituksen halua helpottaa tänne työhön tulevia ulkomaalaisia elikkä helpottaa tätä proseduuria että hänen arvostelussaan on varmasti perää tällä hetkellä onhan meillä todella suomalaisiakin työttömiä runsain mitoin

jos juotaisiinkin silloin kun seurustellaan käytettäisiin alkoholia silloin kun ollaan ulkona seurustellaan kavereitten kanssa tai ollaan kokkareilla eihän siinä mitään

mitä tulee avainalojen lakkoon niin jossakin vaiheessa yhteiskunnan pitää harkita siteitä

etk onko kysymys sitten romutetaanko tällä lakolla koko suomen vientiteollisuus romutetaanko koko suomen talous ihan samalla tavalla kuin tehyn lakossa jouduttiin arvioimaan kuoleeko tämän lakon takia ihmisiä

minä en usko tämmöisiin kieltolakeihin en ole koskaan uskonut en sen enempää alkoholin mainontakieltoon enkä myöskään täydelliseen alkoholin käyttökieltoon alkoholin kieltolakiin en usko niihin

mutta uskoisin että hallitus tällä lakiesityksellään on halunnut varautua tulevaisuuteen tulevaan elikkä tällä tavalla edistää työperäistä maahanmuuttopolitiikkaa koska meidän ulkomaalaislainsäädännön muuttaminen näyttää olevan tässä ilmapiirissä tällä hetkellä hyvinkin hankalaa

sen takia tehtiin erillislaki koska ei ole olemassa minkäänlaisia lakeja joitten avulla tällaisiin ongelmiin voitaisiin puuttua esimerkiksi perustaa sovittelulautakunta

minä uskon valistukseen ja minä uskon ihmisten järkeen ja minä uskon siihen että jos me tämän mainonnan kieltolain nyt laatisimme se olisi vaan yhteiskunnalle tämmöinen excuse että muuta ei tarvitse tehdäkään tässä alkoholipolitiikassa kuin kieltää

mutta irtisanomissuojasta sanoisin ed

mustajärvelle että on totta että italiassa espanjassa ja portugalissa on parempi irtisanomissuoja kuin suomessa mutta siellä ei ole ansiosidonnaista työttömyysturvaa samalla tavalla kuin meillä ei missään nimessä

sitähän valitettavasti tehdään pätkittäin ja tipoittain vaikka me tarvitsisimme todella kokonaisvaltaisen ulkomaalaispolitiikan ulkomaalaislainsäädännön jossa erotettaisiin työperäinen maahanmuutto ja pakolaiset ja sitten muuten turvaa hakevat turvapaikanhakijat elikkä nämä kolme ryhmää

nyt on kaikki hyvin

elikkä ei tällaista kannata laatia ihan noin vaan

tämä täytyy ottaa huomioon

yhteiskunnan täytyy ottaa vastuu siitä ja meidän ihmisten itse täytyy ottaa vastuu ja perheitten täytyy itse ottaa vastuu siitä minkälaiseen yhteiskuntaan minkälaiseen alkoholinkäyttöön tai raittiuteen lapset opetetaan

nythän niitä ryhmiä on niin paljon että siitä ei saa selvää mutta tässä hallituksen toimenpidekertomuksessa ei kyllä siihen ole erityisemmin otettu kantaa

jos me kiellämme tämän niin tämä on vaan semmoinen peite sitten että nyt on kaikki hyvin yhteiskunnassa alkoholipolitiikassa kun on alkoholimainonta kielletty

södermanin aloittamaa ihmettelyä suomen euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimessa saamista suurista tuomiomääristä

haluaisin kuitenkin omassa puheenvuorossani puuttua siihen asiaan joka minulle on tärkeä elikkä sananvapauteen julkisuuteen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen tässä maassa

en puutu niihin pitkiin oikeudenkäynteihin joista meidän tuomiomme suurimmaksi osaksi muodostuvat vaan puutun nimenomaan näihin

sananvapaus tuomi

millä keinoin te pystytte opastamaan niin syyttäjät kuin tuomaritkin että nämä euroopan ihmisoikeussopimuksen sananvapaus ja muut asiat otetaan kunnolla huomioon näissä päätöksissä

rajamäki siteerasi seppo lindblomin suomen kuvalehdessä olevaa haastattelua

kysyn vaan onko ministeri edes lukenut tätä

minulla ei ole sitä suomen kuvalehtiä ties missä mitä minäkin voisin mitä kuvalehteä mitä minäkin voisin siteerata tässä keskustelussa

tässähän ihan selvästi sanotaan mikä sen tarkoitus on

toinen asia on että teidän toimeksiannostanne tohtori tiilikka teki tämmöisen selvityksen lähdesuojasta ja minä kiitän siitä että te olette tai hallitus on sinänsä perunut aikeen kiristää suomen toimittajan lähdesuojaa

mutta toteutuvatko nämä suuret ihanteet mihin hallitus on sitoutunut ja mihin suomi on sitoutunut sitä voi tietenkin kysyä

jos turku ja tampere kirjoittavat sen nyt kuukausi myöhemmin niin hyvä on mutta oulun täytyy olla mukana tässä koska me olemme tietyllä tavalla jo ykköspilotti emmekä tule perässä niin kuin ministeri kuvittelee

mutta oliko tässä tiilikan raportissa jotain sellaista uutta mikä vaikuttaisi siihen että meidän täytyisi jollakin keinoin puuttua sananvapauteen

sitten olisin tuonut sellaisen asian esille että tämä soten ja sairaanhoidon perusterveydenhoidon yhdistäminen ynnä erikoissairaanhoidon linkittäminen tähän on yksi tulevaisuuden tärkeimpiä uudistuksia

arvoisa puhemies

suomi on saanut ja saa euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta jatkuvasti tuomioita

mankala periaatehan on sinänsä aika jännä periaate sillä sitähän on noudatettu suomessa kun on perustettu meijeriosuuskuntia ja tämän tyyppisiä muita vanhoja hyviä järjestelmiä joista sitten on myöhemmin luovuttu

minä en puhu nyt pelkästään siitä että meidän juristimme osaavat kyllä vetkutella näitä rikosoikeudenkäyntejä liikemiesten rikosoikeudenkäynnit pitkittyvät elikkä pitkistä oikeudenkäynneistä vaan puhun myös siitä että suomi saa hävettävän paljon sananvapaustuomioita

siinähän todellakin yhtiön kukin osakas on osuuksiensa mukaisesti velvollinen maksamaan yhtiön toiminnasta aiheutuvia

ja sitten kun aiheutuneet kustannukset ja saa korvaukseksi sitten tässä tapauksessa sähköä höyryä tai lämpöä jota itse käyttää mutta sitten sen jälkeen jos tätä myydään ulos niin totta kai se silloin on verollista ja verotetaan

niitä on nyt ihan muutaman parin vuoden aikana tullut lähes kymmenkunta

meidän oikeuslaitoksemme tila ei tällä hetkellä ole paras mahdollinen

se ei pysty tekemään eroa julkisuuden se ei pysty tekemään eroa eroa sananvapauden ja yksityisyyden välillä

minä en usko enkä luota meidän oikeuslaitokseemme tässä asiassa

jos se olisi tämmöisiä typeriä päätöksiä oikeuslaitoksesta ei tulisi jotka sitten euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa tuomitaan

tähän toivoisi hallituksen jatkossa puuttuvan ehkä sillä lailla että me tarvitsisimme paitsi oikeuslaitoksen ja juristien ja tuomareiden ja syyttäjien kouluttamista myös ehkä kokonaan uuden sananvapauslain jossa pyrittäisiin ottamaan huomioon se että sananvapaudessa ei ole kysymys salailusta

ei ole kysymys siitä että yhteiskunnan kerma saa tehdä mitä haluaa ilman että siitä etsitä puolustetaan ja että sitä ei kerrota

niin raadollinen ja järkyttävä kuin tämä puoluerahaskandaali on ollutkin niin se nyt on kuitenkin avannut augeiaan tallit sillä tavalla että toivottavasti jatkossa me pystymme suhtautumaan näihin asioihin paljon järkevämmin kuin tällä hetkellä teemme

tämä ei todellakaan ole ensimmäinen kerta mutta mikäli minä nyt olen ymmärtänyt tämän pyrkimyksen hallitus ja oikeusministeri ovat tyrmänneet

meillä on kohtuullisen uusi julkisuuslaki

arvoisa puhemies

sen valmistelijanahan oli kari häkämies oikeusministerinä

sasi sanoikin että kysymys on vaan pelkästään tästä yhdestä asiasta sen tarkastelusta kun vanhanen teki sen päätöksen valtioneuvostossa joka tapauksessa tässä kuitenkin on loppujen lopuksi kysymys siitä että nuorisosäätiöstä kehittyi jossakin vaiheessa keskustan rahasampo ja siitä missä vaiheessa vanhanen tiesi siitä

silloin todella sen kolmen neljän vuoden keskustelun jälkeen ryhdyttiin rakentamaan tätä yhteiskuntaa yhteisvoimin ja saattamaan taantuman laman kouriin joutunut suomi raiteilleen

oliko hän itse kehittämässä sitä vai kehittikö joku toinen

joka tapauksessa rahan ohjaaminen keskustapuolueelle moninkertaistui sen jälkeen kun vanhanen lähti pois säätiön hallituksen puheenjohtajan paikalta ja hänestä tuli ministeri

inho yhdysvaltoja kohtaan on niin suunnaton ed

hallitukselta on tullut tähän eduskuntaan aika monta hyvin ikävää tämmöistä yritän sanoa sen kiltisti elämäntapaanpuuttumislakia pakkolakia

mutta entäs nyt

tuliko teiltä tuomitseva kannanotto kun kymmenen vuotta neuvostoliitto miehitti afganistania

lehti puuttui hyvin tärkeään asiaan että säätiö ei voi rikkoa omia sääntöjään ja tässä nyt on kyllä aika pahasti rikottu

meidän on pakko käydä läpi hyvinvointiyhteiskunnan ja palvelujen järjestelmä

siinähän sanotaan ihan suoraan että hallituksen tavoitteena on että tehdään tupakointikielto että kukaan ei saisi tupakoida

ja vaikka se onkin eri asia kuin se asia mitä me täällä käsittelemme se edellyttää että uusi eduskunta on valmis muuttamaan tekemään tiukemman säätiölain jotta tämmöisiä vuotoja ei enää pääse tapahtumaan

arvoisa puhemies